elikkä pystymme ottamaan edustaja elomaan puheenvuoron ja edustaja heikkilän puheenvuoron ja todennäköisesti sen jälkeen tämän asian käsittely keskeytetään

haluaisin sanoa sen että hallituksen toimia tämän kansainvälisen talouskriisin hoidon suhteen on varmasti vielä tällä hetkellä vaikea arvioida ja nostaa esille sieltä sellaisia yksittäisiä tekijöitä joista varmasti voidaan sanoa että juuri ne ovat toimineet kaikkein tehokkaimmin tai sitten joitakin sellaisia jotka eivät kenties ole toimineet niin hyvin kuin voisi kuvitella

tältä osin keskustelu on päättynyt

lady keskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksastoista puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

joka tapauksessa johtotähtenähän hallituksella on tietenkin ollut se että kun vienti on joutunut erittäin suuriin vaikeuksiin niin huomiota on kiinnitetty paitsi sen viennin edellytysten turvaamiseen myös siihen että meidän kotimainen kulutuskysyntämme pystyttäisiin pitämään mahdollisimman korkealla tasolla

tähän valikkoon kuuluvat tietysti myöskin veronalennukset jotka täällä ovat tulleet aika voimakkaan kritiikin kohteeksi

otetaan tähän väliin kaksi vastauspuheenvuoroa vielä edustajat pekkarinen ja matikainen kallström ja sitten ministereitten vastauspuheenvuorot ja sitten debatti jatkuu

en ryhdy nyt käymään läpi sitä keskustelua ovatko ne olleet tasapuolisia ja millä tavalla ne ovat eronneet niitten edellisten hallitusten verolinjasta

mutta katsotaanpas vähän tulevaisuuden haasteita tämä osuus tästä puheenvuorostani on ehkä vähän filosofinen

uskoisin niin että joka puolella tätä salia olemme huolissamme siitä mitenkä tulevalla työmarkkinakierroksella tähän maahan saadaan neuvotelluksi sellaiset sopimukset jotka ovat omiaan turvaamaan suomalaisen kansantalouden kilpailukyvyn ja jotka ovat sitten myöskin mahdollisia toteuttaa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

jotenkin minusta tuntuu siltä että siinä tilanteessa saatetaan tulla tilanteeseen jossa valtiovaltaa pyydetään jollakin tavalla edesauttamaan tämän sopimustilanteen syntyä

minä kysyn nyt ovatko ne veronalennukset siinäkin tilanteessa kun se valtiovallan mahdollinen mukaantulo yleensä on ollut veroporkkana ovatko ne veronalennukset siinäkin tilanteessa yhtä tuomittavia kuin te olette tänä päivänä täällä antaneet meidän ymmärtää

yritän nyt kovasti välttää sitä etten syyllisty siihen mistä äsken muita arvostelin siihen mustavalkoiseen keskusteluun

heinäluomalle haluan kuitenkin todeta että se on vaan osatotuus että suomen palkkaverotus on eu maiden tasolla

se on siellä pienituloisten osalta mutta jo keskituloiset maksavat meillä selvästi korkeampaa veroa kuin muissa eu maissa

ei varmaan voida vedenpitävästi vastata mikä olisi ollut tilanne jos näitä veronalennuksia ei olisi tehty lainkaan luulen että kuitenkin huonompi tämän kotimaisen kysynnän suhteen

sitten hyvät ystävät sosialidemokraatit minä en saanut vastausta siihen vilpittömään kysymykseeni oletteko te todella sitä mieltä että jos esimerkiksi työntekijäjärjestöt tulevat tällä työmarkkinakierroksella esittämään näkemyksensä että maltillinen ratkaisu vaatii jonkunlaista veroporkkanaa niin te sanotte

lähetekeskustelua varten esitellään päiveristyksen yhdeksässadas voimistelusta verotetaan siellä että hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

puhujalistalla etenevän edustaja orpo

suoraan että ei käy

käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksitoista nyt patalakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt tätä eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on päättynyt

voi myös eusta erota tarvita panna asian kiireellisyyden takia pöydälle seuraavaan tänään tämän istunnon päätyttyä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

nyt tämä täysistunto täytyisi päättää kyliin eu hengessä

eduskunnan seuraava täysistuntoinaan kello kaksikymmentä

keskustelu ja asian käsittely kesti

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarain

keskustelu

lähetekeskustelua varten esitellään päivä viidesosa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokunta jolle maa ja metsätalousvaliokunnan että maalaus

keskustelu kone päätyi voi myös neuvostoehdotus hyväksytään sillä että ympäristövaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan että

lähetekeskustelua varten esitellään kaivertksen uudessa siihen voi myös jos verotetaan sille että lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan olaus

keskustelu on päätynyt voi myös juustoehdotus hyväksytään sillä että hallintovalion

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksasosa voi myös nousta erotetaan sillä että hallintovaliokunta keskustelu on päättynyt

voi myös neuvosto eli pysyvä ekstraa sillä että

hyvät edustajat jos yritämme pitäytyä siinä minuutissa niin useampi pääsee ääneen

keskustelussa on pyydetty kohdalle ja se siirretään pyöräilyseura vahvisti ari jalonen ehdottanut että asia pannaan pöydälle seuraavaan istuntoon

käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi järjestelyn muutoksen eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotus on lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt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

eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksesta

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuunkäsite

tämän toisen käsittely esitellään päivitys on kahdeksastoista sija

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisältöltaan päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotuksesta eduskunta päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt asiaa

ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotukset keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä räpätetulla tiedot kansan lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia on loppuunkäsitelty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

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotus lakiehdotuksen toinen käsittely on parhaiten asiaan lopun käsin

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja asia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

asian käsittely kesken mutta radan varteen esitelläänpäyhdistyksen toiminnassa voi myös nostaa jo tätä mietitä pannaan pöydälle kuudes yhdettätoista kaksituhattaneljätoista pidettävään pääsystä hyväksyttäneen maksetaanko samoin voitaneen menetellä päivän kolme vilokaksitoistaosyötön osalta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan ja edustaja pekkarinen varmaan hyvin jäntevästi esittelee lakialoitteensa

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kahdeskymmeneskolmas osa poimi sen ostoerät tätä mietitä pannaan pöydälle ensimmäinen kymmenettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään tätä samaa menetelmää päivystyksen kahdenkymmenenneljän asianosa d

tämä täysistuntoa q keskeytetään

sitten käymme debattiin ja v painike

no niin yleiskeskustelu keskeytyy

siirrytään seuraavaan ministeripuheenvuoroon jonka jälkeen sitten seuraa kyseisen hallinnonalan debatti

kotitalousvähennyksen laajentaminen on todella erinomainen asia

saako asunto osakeyhtiössä kansalainen siellä omassa asunnossaan tehdyistä korjaustoimenpiteistä hyödyn

voiko hän hyödyntää kotitalousvähennystä jos se toimenpide ei kuulu taloyhtiön tehtäväksi edusti on laxin vastaus voi

kiitoksia ministeri risikko

myönnän tähän keskusteluun vielä seuraavat vastauspuheenvuorot

sen jälkeen palataan puhujalistaan

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päätti tulla ensimmäisen käsittely esitellä päivystyksen kymmenes asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

yleiskeskustelua on

eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällön mietinnön mukaisena että lakien seisemänkäsittely

nyt puhujalistaan

kiitoksia

listalla on neljä pyydettyä puheenvuoroa ja sen jälkeen puheenvuoropyynnöt toimitetaan kirjallisina nimilapulla notaarille

niitä ei enää saa sieltä paikaltaan nappia painamalla

tähän sisältyy pieni vihje arvatkaapa mikä

asian käsittely kesken

eduskunnan seuraava täysi stoo huomenna keskiviikkona kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattaneljätoista kello kymmenen

kiitoksia ministeri

otetaan välillä muutama debattipuheenvuoro ja sen jälkeen taas aikaa vastaukselle

edustajat saarakkala saarikko grahn laasonen heinonen ja sitten ministeri ihalainen

asian käsittely kesti

edustaja paatero ja sen jälkeen ministeri

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

takaisin puhujalistaan

asian käsittely kesti

asian käsittely keskeytetä

yhä osittain ainoan osittain toisen käsittely keskeytetään

ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja suostumuksesta selityksen antamiseen ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta